koska niin kauan kuin tässä suomen eduskunnassa ei saada aikaan parlamentaarista työryhmää joka lyö vaalikaudeksi rahat lukkoon ja niin että ne ovat budjetissa kiinteinä summina myös perustienpito ja perusradanpito aivan kuten näitä infrahankkeita sovitaan niin tämä sama meno jatkuu ja tiestön kunto laskee

hallituksen esittämät veronkevennykset osoittavat aivan konkreettisesti sen vaikka oppositio niitä arvostelee vahvasti että ne kulutuskysyntää vahvistamalla pitävät suomalaista työtä yllä

olemme tässä eduskunnassa hyväksyneet muun muassa uusiutuvan energian paketin ja tukeneet vahvasti kaivosalan nousua tässä maassa

vain pitämällä ihmiset töissä pystymme pitämään huolta ihmisten taloudesta perheiden taloudesta ja siitä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta jota hallitus politiikallaan toteuttaa

on syytä muistaa että veronkevennykset on esimerkiksi tuloveronkevennyksessä kohdistettu pieni ja keskituloisiin ihmisiin mikä on heidän taloutensa kannalta erittäin tärkeää

edellisen hallituksen aikana ja tämän hallituksen aikana on korotettu muun muassa opiskelijaetuuksia joista aiemmissa hallituksissa ei edes unta nähty

kysymys on myös niistä asvaltoiduista kuntien välisistä teistä koska niissä ei voida kerta kaikkiaan tehdä peruskorjauksia enää ollenkaan valtavia routavaurioita onnettomuuksia

esimerkiksi jouluun valmistautuville suomalaisille tänä vuonna tulee veronpalautuksia ja tulevat veronkevennykset koskevat sitten seuraavaa vuotta tietenkin

alkoholiveron korotus on sosiaalisesti erittäin oikeudenmukainen korotus koska alkoholin hinnan nosto leikkaa jonkun verran kulutusta ja hieman lisää valtion tuloja ja ennen kaikkea pystyy hieman vähentävästi vaikuttamaan myös sosiaalisiin haittoihin mitä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa tähän maahan terveydenhuoltomenoja ynnä muuta niin se ei niitä niin ei pysty hieman vähentävästi vaiti

tärkeää on kuitenkin se että pääsisimme tästä alamäestä eroon ja pääsisimme perustienpidon osalta ja perusväylänpidon osalta parempiin aikoihin

suunta on saatava muuttumaan

ja alemmalla tieverkolla arvoisa rouva puhemies on vielä sellainen ongelma että kun aikanaan valtion yksin hoitaessa teitä oli valtavan hyvä kalusto silloin vanhan kunnon tie ja vesirakennushallituksen aikaan silloin oli kunnon kalusto kunnon tiehöylät tänä päivänä siellä höylätään tietä sellaisilla olemattoman pienillä tiehöylillä joista kerta kaikkiaan teho puuttuu ja jotka eivät pysty muotoilemaan sitä tierunkoa

valtio on tässä asiassa ottanut vastuuta tukemalla vientiteollisuutta vahvasti erilaisin instrumentein takauksia antamalla kuten aloitusrahasto veraventure osakeyhtiöön teollisuussijoitukseen ja tietenkin suomen vientiluottoa ja finnveraa lisää rahoittamalla

on tärkeää pitää nämä vienninedistämisorganisaatiot hyvässä iskussa koska monestihan viennin esteeksi muodostuu se että takuita ei ole ja kauppa ei käy

ja tämän seurauksena on käynyt jo niin että moni hyvä tierunko on menettänyt merkityksensä se on muuttunut oikeasta tierungon muodosta vesiojaksi jossa vesi virtaa ja jossa ei pääse enää millään liikkeelle

arvoisa herra puhemies

oli vaan onni että ihmisillä ei sen kelirikon aikana ollut vakavia sairaskohtauksia koska ambulanssithan eivät tietenkään olisi päässeet sinne ja ainoa millä olisi voitu näitä huoltohommia tehdä olisi tietenkin ollut helikopteri

sitten kun tulevaisuuteen katsotaan vielä herra puhemies lopuksi niin mitä suomen tulisi tehdä että pääsisimme tästä edessä olevasta talousnotkahduksesta mahdollisimman lievin vaurioin

jos haluamme ne kymmenet miljoonat motit kuljettaa haketta puuta ja muuta tavaraa niin raskaan kaluston lisääminen maanteille ei enää onnistu nykyisen kuntoisilla teillä vaan meidän on saatava sisävesitiet käyttöön

elpymiselle on luonut edellytykset erityisesti hallituksen ajama määrätietoinen elvytyspolitiikka jota ilman olisimme nyt paljon huonommassa jamassa kuin mitä olemme

onhan sonera purkamassa lankaverkkoa suomesta nopeutuvaa vauhtia ja valtio tehnyt viisaasti päätöksen että maahan rakennetaan mahdollisimman ripeällä aikataululla laajakaistaverkko koko maata koskien

jos emme siihen pysty silloin nostamme kädet pystyyn emmekä pysty tämän maan elinkeinoelämän nousua enää tekemään vaan sitten alamme mennä alamäkeä ja elintaso oli

totta kai se aikataulu ulottuu ensi vuosikymmenelle saakka mutta sitä pitää nopeuttaa ja niin että se ei ole enää kasvueste muualla maassa

pitkäaikaistyöttömät rakennetyöttömät ja erikoisesti nuorisotyöttömät ovat se ryhmä joihin pitää panostaa todella paljon jotta sosiaalisesti pääsemme hyvään ratkaisuun

sitten tästä ylikuumasta tilanteesta joudumme kärsimään koko maa valtavin hinnannousuin mikä sitten heijastuu jo näkyvillä olevin inflaatiopainein

toinen kysymys arvoisa puhemies on se että kun on tiehankkeiden uusia rahoituskeinoja mietitty ja niitä on ainakin kokeiltu tätä niin sanottua elinkaarimallia niin minne on hävinnyt se innovaatio

yhtenä inflaation nousun paineen syynä on nimenomaan nämä ylikuumat markkinat väitänpä melkein että ainoana syynä

toivottavasti tämä realiteetti tunnustetaan ja pyritään siihen että koko suomen rakentamista edistetään ei vain pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien joissa nimenomaan tämä ilmiö on kärjekkäimmillään esillä

lähtökohtana tässä suhtautumisessa nuorisotyöttömyyteen on oltava aina se että kaikki nuoret saavat joko opiskelupaikan tai työpaikan

lopuksi arvoisa herra puhemies totean toivon vielä että kun hallitus seuraavia päätöksiään tekee talouden vahvistamiseksi tässä maassa niin tuetaan edelleen nuorten tilannetta paljon vahvemmin

arvoisa herra puhemies

jos haluamme pitää tämän maan asuttuna ja elintason korkeana se vaatii myös nuoriin panostamista mutta se vaatii myös sitten teollisuuden ja sen kehittämisessä tarvittavaa energiaa

energiapolitiikka pitää hoitaa ilmasto ja energiastrategian kautta siinä käytävässä keskustelussa ja budjettipäätöksin mutta ennen kaikkea toivon sitä että nuoriin panostetaan yhä enemmän

toisaalta on korotettava viisaasti ja järkevästi verotusta ja on huolehdittava siitä että työn tuottavuus kasvaa ja pystymme luomaan kaikissa olosuhteissa uusia työpaikkoja jotta kuntien ja valtion verokertymä lähtee kasvuun

ensimmäinen on se että kun tätä kaapeliverkkoa ruvetaan nyt rakentamaan koko suomea koskien onko niin että alettaisiin rakentaa sellaisille alueille missä nämä tilanteet ovat kaikista vaikeimmat

arvoisa puhemies

pekka haavisto äskeisessä puheenvuorossa kiinnitti oivallisesti huomiota valtionvelan korkoriskiin

monella ihmisillä tänäkin päivänä on sellainen tilanne että ei ollenkaan näy mikään television kanava kunnolla ja sitten kun rupeaa näkymään se maksaa valtavasti mikä on taas näiden ihmisten eriarvoistamista koska täytyy ostaa se lautasantenni ja asennuskustannukset tulevat vielä päälle asiakkaan maksettavaksi

siksi on välttämätöntä päästä kasvu uralle ja pyrkiä velan lyhentämiseen aktiivisesti ja ennen kaikkea luomaan uutta kasvua tähän maahan

lopuksi sanon vielä arvoisa puhemies sen että on otettava vakavasti myös se että tämän lakiesityksen takana on myös se että tällä luodaan hieman lisäarvoa siihen että saadaan ammattityövoimalle pitempi työhistoria

tulevaisuudessa on myös harkittava järkevästi ja viisaasti niitä mahdollisuuksia että työperäistä maahanmuuttoakin tähän maahan tapahtuu

tämä ja edelliset hallitukset ovat noudattaneet tiukkaa kehysmenettelyä joka on osoittautunut kasvutalouden tilanteessa erittäin hyväksi

jututin yhtä autokoulunopettajaa viime viikolla joensuussa ja hän totesi että heidän autokouluunsa ei ole tullut yhtään

kehysmenettely on toki menettely joka on jäykkä mutta se mahdollistaa myös tiukan menokurin ja se on ollut suomelle hyvä asia

lauri kähkösen huomio ansaitsee myöskin kannaltani pari lisäystä

todellakin näin että kun valtionverotus on progressiivinen siellä ylemmissä tuloluokissa progression pieni lasku meinaa euroissa enemmän kuin pienissä tuloluokissa

menokuri pitää pitää edelleenkin mielessä mutta on suotavaa että tulevissa hallituksissa budjettikehystä kehitetään niin että pystytään reagoimaan entistä nopeammin esiin tuleviin tilanteisiin ja ennen kaikkea että hallitus ottaa seuraavia budjetteja tehtäessä huomioon sen että maailmanmarkkinoilla tilanteet tapahtuvat silmänräpäyksessä ja se mikä tänä päivänä on totta ei välttämättä huomenna pidä enää paikkaansa

ainoa oikea keino on pitää kuntien talous kunnossa että kunnat pystyvät pitämään veroäyrin riittävän alhaalla ja sitten sitä kautta pitämään kuntien palvelut kunnossa

ja kolmantena asiana herra puhemies ehdottomasti siihen pitää panostaa että kaikilla ihmisillä olisi töitä ja niillä jotka ovat esimerkiksi lomautettuina on koulutusta että valmistaudutaan siihen tulevaan nousukauteen joka varmasti on meidän edessämme

tätä varten jäykkä kehysmenettely ei mielestäni ole hyvä vaan sitä on kehitettävä tulevalla vaalikaudella määrätietoisesti ja pyrkien siihen että hallitus keskustelee omaa politiikkaa toteuttaessaan aktiivisesti ja tekee muutoksia politiikan

laman alla tai talousnotkahduksen alla on pelottavaa ajatella miten tässä käy mutta meidän pitää uskoa tulevaisuuteen panostaa koulutukseen ja uusiin investointeihin ja infrahankkeisiin

pääministeri juha sipilän hallituksen yksi tärkeä kärkihanke on byrokratian poistaminen ja sille tielle toivon erittäin ruusuista tulevaisuutta ja parhainta menestystä oli ja mitä tulee sitten

kaikessa kaavoituksessa esimerkiksi rantakaavoituksessa kuten muussakin kaavoituksessa on se erinomainen puoli että kaikkien maanomistajien ja edunsaajien rakennusoikeus tarkastellaan puolueettomasti olemassa olevien hyväksyttyjen sääntöjen mukaan

esimerkiksi jos joku ihminen haluaa eläkepäivänsä viettää vaikka siellä ilomantsin kesämökillä ja jopa rakentaa muuttaa sen kesäasuttavan hyvän kesämökkinsä omakotitaloksi laittaa sinne asianmukaiset jätevesijärjestelmät kuntoon mikä on nykyisellä tekniikalla täysin hoidettavissa mikä siinä heikkenee

mutta joka tapauksessa arvoisa rouva puhemies jos tämä maa todella haluaa nousta tästä laman suosta ylös niin meillä pitää saada rakentaminen liikkeelle

jos tässä maassa joku haluaa investoida edelleen mikä on erittäin positiivinen asia niin minun mielestäni niille hankkeille pitää antaa lupa mahdollisimman äkkiä

tällainen turhanaikainen pelleily siitä että joku viranomainen tietää jossakin ilomatsissa tai utsjoella taikka pelkosenniemellä tai peräti hankoniemellä sen minne sen mökin saa rakentaa kun kaavat ovat kunnossa aivan turhaa viisastelua ja ajan tappamista

silloin kun ilomantsiin suomeen suunniteltiin tätä natura aluetta nämä satu hassin mainitsemat hengenheimolaiset viranomaiset suunnittelivat erittäin korkeatasoisia suunnitelmia

nyt käsittelyssä oleva hallituksen tiedonanto irlannille annettavien lainojen valtiontakauksista on koko viime vuosikymmenen aikana harjoitetun kasinotalouden lopun alku

koko tämän ongelman juuret juontavat lipposen kakkoshallituksen aikaiseen kiihkoon päästä euroopan koviin ytimiin ja tietenkin pääsy yhteisvaluuttaan oli yksi askel kohti asetettua päämäärää

kyllä siellä meikäläinen vielä kipeillä jaloilla jotenkuten eteenpäin pääsi mutta luonnontilaisesta metsästä tuskin voi puhua kun avohakkuu oli käynyt edellisellä viikolla

toinen vakava virhe viime vuosikymmeneltä oli se että euroon kelpuutettiin maita joiden talous oli valmiiksi kuralla ja yhteisvaluuttaan pääsy onnistui vain luovaa tilastointia hyväksikäyttäen

mutta jos me todella tässä maassa haluamme että alamme pikkuhiljaa maksaa velkojamme ja se tiehän meidän on pakko käydä muuta tietähän meillä ei ole niin tällaiset turhat byrokratiat on todella purettava

kunnissa osataan samalla keinoin piirustukset katsoa kaavat lukea ja niin edelleen ei se ole mitään rakettitiedettä ja jos joku viranomainen jossakin epäilee moista niin käyköön itse katsomassa mikä se tilanne siellä on jos niin paljon aikaa on mutta älköön siitä kenellekään palkkaa maksettako koska jos me haluamme tämän maan tästä suosta ylös niin meidän on pikkuhiljaa ruvettava töihin

herra puhemies

ajokorttilaki sinällään on hyvä esitys ja sisältää monia hyviä osioita joten niiden suhteen voi olla tyytyväinen uuteen esitykseen

vahvasta talouskasvusta huolimatta velkaantuminen euroopassa on ollut holtitonta ja nyt ollaan etsimässä näille veloille maksajia

olisin kysynyt arvoisalta ministeriltä kun paljon kaivattu pisteytysjärjestelmä rangaistusmenettelyn yhdeksi täydentäväksi osaksi puuttuu tästä lakiesityksestä

lopuksi haluan sanoa vielä sen että kun todellakin suomessa on miljardien investoinnit odottamassa lupakäsittelyä niin onhan se nyt kummallista touhua että esimerkiksi ilomantsissa kun valokuitua rakennettiin kahdeksan kuukautta edustaja heinäluoma erikoisesti teille tämän haluan sanoa ja edustaja myllerille myös eli kun ilomantsi teki valokuituhanketta niin meidän luvat ne paperit siitä että saamme valtion teiden alitse porata ne tunnelit joista kaapelit menevät kahdeksan kuukautta seisoivat tampereen ely keskuksen pöydällä

esimerkkinä voi mainita pankkien harjoittaman kiinteistökeinottelun jonka seuraukset näkyvät monessa euroopan maassa kesken jääneinä rakennuskomplekseina

mutta viittaan vielä edellisessä puheenvuorossa sanomaani perusteluun siitä että ammattikuljettajat varsinkin rekkaliikenteen ammattikuljettajat ovat vastuullisia huippuammattilaisia ja heidän kohdallaan esimerkiksi lievät ylikuormamaksut ja niistä tulevat pienet sakot aiheuttavat hyvin nopeasti sen että he tahattomasti esimerkiksi lumisissa olosuhteissa joutuvat tilanteeseen että saatuaan muutaman sakon he menettävät ajokortin ajo oikeuden ja samalla menee myös leipä

talousvaliokuntaan saaduissa asiantuntijalausunnoissa käy selkeästi ilmi että irlannin jälkeen on tulossa muita euromaita joiden tilanne on sama kuin viime kesänä kreikassa oli ja nyt on irlannissa

eikö olisi vihdoin jo korkea aika suomessakin ottaa käyttöön tällainen pisteytysjärjestelmä joka tekisi oikeutta ammattiliikenteelle koska ne miehet ja naiset jotka rekan rattiin nousevat ovat saaneet hyvän koulutuksen ovat erinomaisia huippuammattilaisia ja ennen kaikkea vastuullisia kuljettajia jotka ottavat työnsä vakavasti ja varmasti kunnioittavat liikennesääntöjä mutta olosuhteiden pakosta esimerkiksi talviolosuhteissa joutuvat tilanteisiin joissa ylikuorma syntyy siitä lumesta ja jäästä joka autoon tarttuu matkan varrella

kun euroopan rahoitusvakausvälineestä aikanaan päätettiin silloin sovittiin että mahdollisista annettavista takuista sovitaan erikseen senhetkisen tilanteen ja tosiasioiden mukaisesti

keskustelu päättyi

eduskunnan tämän hetken kiireestä huolimatta on välttämätöntä käydä perusteellinen keskustelu kuinka moneen takauspaperiin meillä todella on varaa